ministeri anttila käytti erinomaisen puheenvuoron jossa hän valotti vähän tätä maailmanlaajuista tilannetta ja niitä voi sanoa uhkatekijöitäkin mitä on olemassa tämän ruokabisneksen näkymissä jos mitään hallintaa ei ole olemassa ja hän vertasi sitä tilannetta oivallisesti tähän rahamarkkinatilanteeseen

minusta on päivänselvää että valtiovarainministeriön ja ministereiden pitää huolehtia siitä että kun on yleispuheenvuoroja käytetty niin kuin totesitte siihen suuntaan että kaikki toimisivat maltillisesti saatavien osalta nimenomaan julkiset toimijat niin näin pitää myös käytännössä tapahtua

jos näin ei toimita niin pitää kerätä käytännön esimerkkejä ja edellyttää myöskin ministeriön ja ministereitten toimesta että verohallinto toimii samassa hengessä

olisi todella ristiriitaista jos verottaja vetää mattoa alta tilanteessa jossa julkinen sektori muutoin pyrkii auttamaan perustaltaan terveitä yrityksiä tämän suhdannevaiheen yli

arvoisa puhemies

fortumin eilinen ilmoitus oli isänmaallinen ratkaisu

elikkä tässä mielessä uskon että meillä on täsmälleen yhteinen näkemys myös opposition ja hallituksen kesken että verottaja ei voi toimia eri tavalla kuin mitä tämä suuri linja jota hallitus noudattaa on

se on oikea päätös koska samalla valtion tulot kasvavat ja yhteiskunnan kokonaishyöty on ilmeinen

haluan kiinnittää huomion poliisin puolella haja asutusalueen poliisipalveluihin ja poliisin näkyvyyteen ja saatavuuteen ja myöskin lupahallinnon osalta siihen että tarvittaisiin nopeasti toimenpiteitä jotta kuntakohtaiset palvelupisteet saataisiin tänne valtion paikallishallintoon ja niissä voitaisiin hoitaa myöskin näitä eräitä poliisin lupahallintoasioita joiden hoitaminen nyt on mennyt entistä etäämmälle

se on myöskin tärkeä fortumin liiketoiminnan vahvistamisen kannalta sekä venäjälle että suomesta ja se on valtio omistajan intressi ja vahva etu

kolmantena se avaa polun ydinjätteen loppusijoittamiseen kansalliselle ratkaisulle joka linjaus oli jo viime eduskunnalla kun se antoi periaateluvan

puhemies

me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa siitä olemme kaikki samaa mieltä

työpaikka ja talouskasvu

mutta tämä turvapaikanhakijoitten määrän nelinkertaistuminen viimeisen parin vuoden aikana kertoo siitä että suomi on liian vetovoimainen maa turvapaikanhakijoitten näkökulmasta

tämä räjähdysmäinen kasvu on merkinnyt sitä että meillä ei tämä järjestelmä toimi sillä tavalla kuin pitäisi ja sen takia tämä eduskunnan tuleva lisäys lausumaan jossa edellytetään että nämä turvapaikan hakuun liittyvät linjaukset käytännöt ja myöskin maksetut korvaukset yhdenmukaistetaan pohjoismaitten ja vertailukelpoisten eu maitten osalta on aivan välttämätön

tämä uutinen joka muutamia viikkoa sitten tuli julkisuuteen jossa kerrottiin että nämä turvapaikanhakijoille maksettavat korvaukset ovat aika hulppeita käytän tätä sanaa kun verrataan pienituloisempia pienellä eläkkeellä olevia ihmisiä tai työttömyysturvan minimin varassa olevia ihmisiä lisää yhteiskunnallista katkeruutta jos tällaisia etuisuuksia ei kohtuullisteta nimenomaan sille tasolle mikä on naapurimaissa

tässä lisätalousarviossa huomio vain kahteen kysymykseen

on se aika erikoista että joka ohjelmakauden alussa on sama tilanne eli tulee käytännössä yksi välivuosi näitten kehittämishankkeitten ja ohjelmien toteuttamiseen

eikö meidän byrokratiamme ja hallintomme pysty ennakoimaan näitä järjestelmiä niin että kehittämistyöhön ei tulisi vuoden katkeinta mikä tälläkin kertaa tulee

on selvää että lain mukaan täysimääräinen petokorvaus pitää maksaa mutta se ei ole ratkaisu tähän kysymykseen vaan minun mielestäni meillä on liian suuri suurpetokanta

että suurpetokannan kokonaismäärää alennettaisiin

arvoisa puhemies

mutta täällä on monessa puheenvuorossa korostettu sitä mikä merkitys synnytystoiminnalla on näitten aluesairaaloitten kannalta

nämä menosäästöt perustuvat aikaisempiin päätöksiin ja kohdistuvat toimintamenoihin materiaalihankintoihin sekä sotilaallisen kriisinhallinnan menoihin

pari havaintoa sdpn ylipitkästä ryhmäpuheesta

se saattaa olla sellainen ratkaiseva tekijä joka johtaa joko toiminnan edelleenkehittymiseen tai sitten näivettymiskehitykseen

huolestuttavin havainto on siinä että te ette allekirjoita valtiovarainministeriön virkavastuulla tehtyä taloudenkuva arviota

ensi vuoden painopisteenä on puolustusvoimauudistuksen loppuunsaattaminen puolustuksen pitkän aikavälin haasteisiin vastaaminen ja puolustusyhteistyön syventäminen ja laajentaminen

minä toivon että nyt kun vihreät ovat lähteneet hallituksesta ja osin vasemmistoliittokin on lähtenyt hallituksesta tähän petopolitiikkaan löydettäisiin sellaista järkeä ja vaikuttavuutta josta löydettäisiin riittävä kansallinen yksimielisyys

mikäli nämä pienemmät synnytyssairaalat sitten ajetaan alas niin kyllähän se merkitsee keskittämispaineita ja investointipaineita myöskin keskuskaupunkeihin ja voi kysyä onko se kaikissa tapauksissa ainakaan kovin järkevä vaihtoehto jos maakunnissa on toimivaa infraa ja myöskin asiantuntemusta niin kuin esimerkiksi täällä oulaskankaan sairaalassa on

heinäluoma tästä ja niin kuin sanoin meidän pitää koota niitä konkreettisia esimerkkejä jos todella on niin että verottaja toimii eri linjan mukaan

puheenjohtaja rinne oliko todella niin että vaalipäivän iltana nämä talouden faktat hävisivät

kyllä sen viestin pitää mennä verottajallekin tulosohjauksen kautta

minä uskon että tässä voisimme tynkä anteeksi jäljellä olevan hallituspohjan ja keskustan välillä löytää yhteistä linjausta jotta tätä suurpetokantaa voitaisiin alentaa ja myöskin valtion menoja säästää näitten korvausten osalta koska eihän se ole ratkaisu vaan päinvastoin tämä perusongelma pitäisi ensin ratkaista

sen pitää olla samassa linjassa edistämässä pääsemään tämän suhdannevaiheen yli yrityksiä joilla varmasti on vaikeuksia kun tilauskanta loppuu tai muuten tulee ongelmia konkreettisia esimerkkejä ja sen pohjalta sitten ministerit huolehtimaan siitä että se viesti johtaa käytännön tuloksiin

arvoisa puhemies

kun tuota vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoroa kuunteli niin joutuu nyt vielä tarkentamaan oliko todella kyse ryhmäpuheenvuorosta vai helsinkiläisen kansanedustajan puheenvuorosta

ja sitten puheenjohtaja niinistö

edustaja martti korhonen teidän maalaamaanne kuvaan ja näkymään on vaikuttanut erittäin merkittävästi se että tämä hallitus on omilla päätöksillään valtionosuusleikkauksillaan järjestelmämuutoksillaan ajamassa suomen ei vain selvityksiin vaan selvitystilaan joka johtaa siihen että silloin toteutuu tämä kriisikuntapakkoliitospykälä ja se merkitsee kymmenien kymmenien kuntien kriisiin ajettujen kuntien pakkoliittämistä

arvoisa herra puhemies

kokoomukselle pitää vääntää vähän rautalangasta tämä rivitalokeissi

sitä pitäisi väljentää ja antaa sairaanhoitopiirille harkintavaltaa ja mahdollisuutta arvioida sitten näitten yksiköitten kehitysmahdollisuuksia

en ihmettele ollenkaan että puheenjohtaja martti korhonen edustajat unto valpas ja markus mustajärvi eivät ole salissa koska on vaikea kuvitella että he voisivat olla hyväksymässä esimerkiksi turpeeseen liittyen linjauksia joita tässä puheenvuorossa esitettiin

olen ainakin itse sitä mieltä että sen pitää johtaa ja lopputuloksen olla se että kaikki toimivat samaan suuntaan turvaten yritystoiminnan edellytykset vaikeassa suhdannetilanteessa

tämän asian käsittely osoittaa että yrittäjien ja varsinkaan aloittavien yrittäjien sosiaaliturva ei kiinnosta hallituspuolueita

keskustan linja on ollut se että jos rivitalo alkaa palaa niin totta kai pitää sammuttaa

arvoisa herra puhemies

haluan myös korostaa sitä että tämän kansalaisaloitteen allekirjoittajina on paljon terveydenhoitoalan ammattilaisia joittenka asiantuntemusta en ainakaan minä halua kyseenalaistaa

on aivan yllättävää että yhtään kokoomuslaista kansanedustajaa ei näy täällä salissa silloin kun puhutaan nimenomaan uusien yritysten perustamisesta ja niistä kynnyksistä joita pitäisi madaltaa jotta suomeen syntyisi valtavan paljon uusia yksinyrittäjiä pk yrittäjiä

kerran pitää sammuttaa se tulipalo että kaikki asukkaat eivät joudu vaaraan mutta sen jälkeen jos siellä huoneistossa olevat asukkaat levittelevät polttoainetta seinille ja raapivat tulitikkuja niin silloin ei enää uusi sammutus auta vaan pitää eristää se huoneisto niin että jos niitä tikkuja halutaan raapia niin siellä ovat vastuussa vain ne omat raapijat eivätkä koko rivitalon huoneistojen asukkaat

matti kangas joka on isänmaallinen mies täällä varmasti joutuu pidättelemään kiukkuaan kun tällainen ryhmäpuheenvuoro täällä esitettiin mutta arvostan sitä että hän on täällä talousvaliokunnan jäsenenä kuuntelemassa

siellä on juuri näitten alojen asiantuntijoita toimijoita jotka ovat käytännön arjessa nähneet tämän synnytystoiminnan onnistumisen ja kehittymisen kaikella tavalla

kuntalainen joutuu hakemaan palvelut entistä kauempaa maksaa niistä palveluista ja kun te vielä leikkaatte kelan matkakorvauksia niin se merkitsee sitä että se pieni ihminen syrjäisellä seudulla joutuu maksamaan kohtuuttoman paljon

ymmärrän hyvin tämän uudistuksen lähtökohdat koska meidän on kyettävä jatkossa hoitamaan hallintotehtäviä entistä tehokkaammin ja taloudellisemmin

eli se oli puheenvuoro jonka te haluatte pitää täällä helsingissä mutta ette te tällä puheenvuorolla voi mennä maakuntiin kertomaan että te olette työllisyyden suomen talouskehityksen ja menestyksen turvaajina

toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta avoimin mielin käy tämän kansalaisaloitteen läpi ja oli mielestäni hyvä että ministeri ei omassa puheessaan kovin voimallisesti lähtenyt ottamaan kantaa tähän kysymykseen koska kyse on todellakin eduskunnan toimivallassa olevasta asiasta ja ennen kaikkea sosiaali ja terveysvaliokunnan valmisteluvastuussa olevasta asiasta

sdpn suuntaan näistä vakuuksista

tässä mielessä tämä uudistus jossa kootaan useita eri viranomaistoimintoja ja viranomaisorganisaatioita kahteen organisaatioon elinkeino liikenne ja ympäristövirastoon ja aluehallintovirastoon on tässä mielessä perusteltu ja oikean suuntainen

kun tavoitteen pitäisi olla että budjetista käytettäisiin noin kolmannes materiaalihankintoihin niin tämä tavoite etääntyy entistä kauemmaksi

olisi ollut edes kohtuullista että hallitus olisi jättänyt tämän esityksen tekemättä vaikka sillä ei olisi löytynyt poliittista yksimielisyyttä tehdä alennuksia uusien aloittavien yritysten sosiaalimaksuihin

tämä rakennelakiesitys ei teidän toiseen tavoitteeseen kehyskuntien yhdistämiseen se ei pysty siihen pätkääkään mutta se ajaa nämä köyhät maaseutukunnat yhteen pakkoliitoksen kautta

tämä materiaalihankintojen pienentäminen merkitsee väistämättä myöskin vaikutuksia kotimaiseen puolustusvälineteollisuuteen sen liikevaihtoon osaamisen kehittämiseen ja työllistämiseen

tällaista riskilainaa yrittäjät varmasti ottaisivat

hallinnon pitää kyetä edistämään elinkeinojen kehitystä ja työllisyyttä toki huomioiden tärkeät ympäristönäkökohdat ja muut lainsäädännölliset erityispiirteet

kaiken kaikkiaan yrittäjien sosiaaliturva on valitettavan heikko ja se on yksi osa kynnystä ryhtyä yrittäjäksi eli tarvittaisiin monipuolisia toimia runsaita toimia joilla nimenomaan yritysten turvaverkkoa sosiaaliturvaverkkoa vahvistettaisiin jotta yrittäjyydestä tulisi paljon houkuttelevampi vaihtoehto

kun te puhutte vakuuksista niin voisitte te sanoa ihan suoraan että olemme saaneet pieneltä osin vakuuden joka sekin on tietysti parempi kuin ei mitään mutta kertokaa mistä sitä rahaa saa

itse en näe niitä pelkotiloja tässä uudistuksessa kuten kollega edustaja pulliainen näki vaan näen että tässä pystytään yhteensovittamaan kyllä nämä tärkeät intressit ja viemään myöskin maakuntien kehitystä eteenpäin

arvoisa herra puhemies

nyt on käsittelyssä hallintovaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

valiokunta toteaa aiempien linjausten mukaisesti että puolustusvoimauudistuksella saavutetun tilan ja käytettävissä olevien resurssien välillä on selkeä epätasapaino

siinä on varmasti yksi iso haaste millä tavalla pystytään aidosti siirtämään päätösvaltaa ministeriöistä aluetasolle ja rakentamaan riittävän selkeä ja johdonmukainen ohjausjärjestelmä

joskus tuo kaatunutta ry tähystyskohtaisen käsittely eduskunta hyväksyi lakiehdotuksensa lemmetyn mukaan spr oikeutuksen esimerkiksi tuloverot valitettavasti

uskon kuitenkin että tämä laajan parlamentaarisen tuen saanut työ turvaa puolustusvoimien resurssitarpeitten toteutumista tulevina vuosina ehkä paremmin kuin monella monella muulla hallinnonalalla

tämä näin monen ministeriön malli on erittäin haasteellinen ja se edellyttää kyllä täällä ministeriötasolla erittäin vahvaa yhteistyötä ja koordinaatiota niin että ne ohjeistukset ja tulossopimukset ovat riittävän selkeitä täällä aluetasolla toteutettavaksi

herra puhemies

lakiin otettaisiin säännökset viranomaisten toimivallasta ja tehtävästä kustannusten korvaamisesta vastaanotto ja järjestelykeskuksista vastaanottopalveluista ihmiskaupan uhrien auttamisesta ilman huoltajaa olevan lapsen edustamisesta henkilörekistereistä ja muutoksenhausta

valiokunta pitää tärkeänä että tätä koulutusta suunnataan ja räätälöidään jatkossa myöskin nuorille ja nuorille aikuisille

tässä debatissa on tullut ainakin yksi mielenkiintoinen yksityiskohta joka kertoo että päähallituspuolueitten näkemyserot ovat aikamoisia tai ainakin kaipaavat selvennystä

samoin pelastustoimi voisi valiokunnan mielestä käyttää koulutettuja vapaaehtoisia henkilöitä apuna entistä järjestelmällisemmin yhteiskunnan häiriötilanteissa

kun edustaja myller sanoi että kehys merkitsee sitä että ryhmäkoot eivät kouluissa kasva niin jos näin on onnittelut opetusministerille

tähän kokonaisuuteenhan liittyy myöskin maakunnan liittojen aseman vahvistaminen tällaisessa strategisessa ohjausmielessä

merkittävimmät muutokset koskisivat kansainvälistä suojelua hakeville ja tilapäistä suojelua saaville maksettavan taloudellisen tuen irrottamista yleisestä toimeentulotuesta

puhemies

sitten edustaja sarkomaa taas oli hyvin huolestunut siitä miten käy koulutussektorin opetuksen ja kantoi huolta että säästöt ovat liian suuria

sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto ja hallintomenojen osalta momentin budjettimenettelyä on muutettu siten että huomioon otetaan vain ne kriisinhallintaoperaatiot joihin suomen tiedetään osallistuvan budjettivuonna

hallintovaliokunta pitää maahanmuuttajien ottamisesta ja turvapaikan hakijoiden vastaanotosta annetun lain kokonaisuudistusta tarpeellisena vielä voimassa olevan lain selkeyttäminen on tärkeää

kun katselin näitä lakiesitykseen liittyviä vastalauseita niin huomasin vasemmistoliiton kiinnittäneen huomion tähän demokratiaan kansanvaltaan ja en tiedä onko tulkintani oikein keskustan ja vihreitten lisäksi myös vasemmistoliiton olevan siirtymässä tällaisen kansanvaltaisen maakuntahallinnon kannattajiin

tässä mielessä tämä kaipaa hivenen täsmennystä ja ennen kaikkea jos molemmat ovat periaatteessa oikeassa miten käy näiden sairaitten ja lasten ja vanhusten joihin kohdistuu sitten pääosa näistä kuntasektorin merkittävistä säästöistä

valiokunta korostaakin että käyttösuunnitelman varalla kohdan määräraha tulee budjettivuoden aikana pitää sillä tasolla että määrärahalla pystytään tarvittaessa aloittamaan kiireellinen uusi operaatio

kansainvälistä suojelua ja tilapäistä suojelua saaville maksettava taloudellinen tuki on hallituksen esityksessä irrotettu yleisestä toimeentulotuesta

pääministeri täällä aiemmin totesi että tarvittaisiin sääntelyn purkamista ja rohkeutta mutta herra pääministeri miten teidän hallituksenne kuitenkin koko ajan suoltaa uutta säädöspohjaa ja lainsäädäntöä josta merkittävä osa valitettavasti asettaa rajoituksia elinkeinotoiminnalle ja yritystoiminnalle

tässä mielessä teot ja puheet ovat päinvastaisia

valiokunnassa totesimme saadun selvityksen perusteella että tämä vertailu ei ole ihan yksiselitteisen helppoa koska näihin liittyy erilaisia palveluita ja muuta sellaista joka sisältyy eri maitten käytäntöihin

oli varmasti paikallaan että tästä syntyi tämmöinen pienimuotoinen laajempi talouspoliittinen keskustelu koska kyllä toki kaikki liittyy kaikkeen ja tässä mielessä vaikka nyt todella puhuttiin vientitakuista ja niitten limiitin nostamisesta joka oli hyvä tärkeä asia niin totta kai tähän kokonaisuuteen liittyvät muutkin tekijät

meiltä puuttuu tämä maakuntatason demokratia nimenomaan suorien vaalien kautta aikaansaatava demokratia ja toivon mukaan tähän löytyy riittävä poliittinen yhteinen näkemys myös tulevaisuudessa

siinä mielessä nämä varmasti sopivat tähän kokonaisuuteen

kaltiokumpu totesi niin valiokunta uskoo että tämä mars maastapoistumis ei kehotuksen saan juominen maastapoistumiskehotuksen sanktioiminen maahanmuuttokiellolla tulee vähentämään ulkomaalaisten perusteluitta maahan jäämistä lisäajan saamiseksi elikkä juuri tämä hallintovaliokunnan lisäys että poliisi tai rajaviranomainen voi määrätä ulkomaalaiselle maahantulokiellon enintään kahdeksi vuodeksi käännyttäessään hänet pois jos täällä on rikottu tätä lain kohtaa

rahoitusjärjestelmäasia kuuluu talousvaliokunnalle ja sitten nämä verottajakysymykset tietysti valtiovarainministeriölle mutta ei tässä kenenkään pidä vastuuta pakoilla vaan meidän pitää kaikkien toimia siihen suuntaan että riittävä ohjeistus on olemassa ja tässä mielessä ed

toivottavasti me saamme tässä riittävän suuren voiman aikaan jotta tämä tärkeä ikään kuin jatkoaskel pystyttäisiin ottamaan

backman on myöskin maratoonareita